nimenomaan se että mahdollisimman moni pystyisi osallistumaan niihin miten näissä tapahtumissa huomioidaan se onko maksuttomia osuuksia miten mennään ihmisten lähelle ja tällä tavalla yritetään rakentaa niin että monipuolisesti kaikkialla suomessa tuetaan kulttuuria kulttuuritapahtumia joihin osallistumisen kynnys on mahdollisimman matala

sen vuoksi minusta tämä oli kuitenkin eduskunnalta ainoa järkevä ja hyvä ratkaisu tässä tilanteessa jossa saimme esityksen jossa me jouduimme ratkomaan työmarkkinaosapuolien kiistaa valiokuntahuoneessa

erityisesti ihmetyttää varsinkin kokoomuksen piirissä olevat puheet siitä että työn verotusta ei saa kiristää mutta saman aikaan ollaan nostamassa arvonlisäveroa

tämä keskustelu täällä on ollut siinä mielessä hyvää että vasemmalta oikealle kaikki ovat sanoneet että pitää puuttua laittomaan veronkiertoon ja myös nyt on tullut viestejä siitä että on ymmärrystä myös kokoomuksen suunnalla siitä että pitää puuttua tähän aggressiiviseen verosuunnitteluun joka ei sinänsä ole laitonta mutta moraalitonta ja siinä menetämme miljoonia ja miljardeja euroja tarvitsemme tiukempaa lainsäädäntöä

tuntuu siltä että päättäjät ajattelevat tai suomen hallitus ajattelee että on aikaa loputtomasti miettiä sopimuksia tulevaisuudessa

vielä koulutustakin suuremmat leikkaukset kohdistuvat sosiaaliturvaan

työttömyysturvaa leikataan vuorotteluvapaata heikennetään rajusti sairauspäivärahan ehtoja huononnetaan asumistukea leikataan eläkeläisten asumistuesta luovutaan kokonaan

on siis syytä muistaa kööpenhaminan kokoukseen mentäessä että siitä on uhkaamassa tällä asenteella tulla löyhien sopimusten ja puheiden areena ei sellainen kokous jossa tehdään konkreettisia päätöksiä joilla todella taistellaan ilmastonmuutosta vastaan

edustaja tiainen nosti esille nämä museot ja edustaja vehkaperä teatterit ja orkesterit ja tämä on ongelma se myönnetään ihan reilusti että nyt on tässä tilanteessa jouduttu sieltä nipistämään ja nämä joutuvat muutaman hankalan vuoden elämään mutta toivon mukaan ja sillä että meillä on vahva tahto pitää kulttuurista huolta pystytään näistä huolehtimaan

mistä muusta verotettava lisäarvo syntyy esimerkiksi palvelualoilla tai käsityöläisammateissa kuin työstä

seinäjokioulu ratahanke on keskeinen koko pohjois suomen ja koko suomen kannalta ja kaksoisraiteen rakentamisen rahoitus on turvattava

nyt hallitus tavallaan jättää perusvähennykseen tekemättä parannuksia ja toisaalta samaan aikaan leikkaa työttömiltä ja eläkeläisiltä

nimittäin jos katsoo nykyisen sipilän hallituksen track recordia tähän asti näissä asioissa niin ei se kovin hyvä ole

siksi suomen pitää toimia ilmastojohtajana ottaa selkeät ja paljon tiukemmat tavoitteet kööpenhaminan kokoukseen yrittää vielä todella lähteä torjumaan ilmastonmuutosta konkreettisella oikeudellisella sopimuksella

arvoisa puhemies

vasemmistoliitto esittää verotuksen kohdentamista radikaalisti uudelleen niin että se lisää oikeudenmukaisuutta lisää verotuloja ja että sen avulla voidaan parantaa niiden elämää jotka nyt ovat joutuneet sinnittelemään sietämättömän pienien päivärahojen varassa

mutta tätä hanketta ei saa rakentaa kehäradan paikallisjunaliikenteen tai suurten kaupunkien joukkoliikennetuen kustannuksilla

tänään on ilmoitettu että hallitus aikoo leikata työttömyysturvasta sata päivää pois ansiopäivärahasta

eläkkeiden työttömyysturvan ja sairauspäivärahojen indeksijäädytykset merkitsevät sitä että ruuan lääkkeiden asumisen ja muiden välttämättömyyksien hintojen noustessa tätä ei enää hyvitetä pienituloisille vaan pienituloisten ostovoima heikkenee

aktiivinen katuminen olisi tarkoittanut sitä että rötösherrat ne jotka varastavat meiltä kaikilta suomalaisilta piilottamalla omaisuutta olisivat ilman tuomioita voineet ilmoittautua

arvoisa puhemies

ehdotankin eduskunnan hyväksyttäväksi seuraavan päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodon

toivon mukaan nyt siihen todella saadaan tämä talo ja jos jyväskylä lähtee omalta osaltaan niin varmasti tämäntyyppisiä hankkeita voi tukea myös ministeriö omalta osaltaan

kun hallitus antoi lähes miljardin euron kultaisen kädenojennuksen yrityksille kelamaksun poistolla te ministeri katainen sanoitte tämän eduskunnan edessä

esimerkiksi edustaja uotila vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuorossa nosti arvonlisäveron laskemisen tilapäisesti joka luo investointeja luo työpaikkoja ja jota muun muassa britanniassa käytettiin menestyksekkäästi

vastaavasti tampere haaveenani siellä siellä totanoin niin areena on hanke joka on pitkään ollut listalla että sitten pitää painottaa että se on kuitenkin enemmän huippu urheilun hanke että sinne jonkun verran mutta ennen muuta harrastustasolle

tämä olisi tullut sattumalta juuri voimaan ennen kuin tietojenvaihto olisi laajentunut niin että nämä olisi voinut paljastaa muutenkin

jotta oikeudenmukaisuus toteutuisi riippumatta siitä missä muodossa tuloa saadaan tulee osinko ja muita pääomatuloja verottaa progressiivisesti

me haluamme pitää huolta siitä että meillä on kansallisomaisuutta ja meillä on kansalaisten hallussa valtion kautta keskeisiä yrityksiä saamme pitkäjänteisesti niistä tuloja

takuueläkkeen parin kympin korotus on syöty jo moneen kertaan

kelamaksun poisto maksatetaan tavallisilla ihmisillä kotitalouksien lämmitys ja sähkölaskuja korottamalla

jo nyt liian korkeat asumiskustannukset nousevat entisestään

härkäpäisesti hallitus ja erityisesti valtiovarainministeri stubb ajoi hallintarekisteriä meni eun selän taakse perusteli että eu sitä vaati vaikka nimenomaan edellisessä tai siis sitä edellisessä kataisen hallituksessa voimakkaasti nykyinen punavihreä oppositio piti huolta siitä että suomi neuvotteli eun arvopaperikeskusasetukseen itselleen poikkeussäännön joka mahdollistaa suoran omistuksen vaatimisen suomalaisilta sijoittajilta myös tulevaisuudessa

on myös lopetettava listaamattomien osakeyhtiöiden osakkaiden mahdollisuus nostaa palkkaa verottomien osinkojen muodossa

hallituksen mainostama vihreä energiaverouudistus olisi alkuperäisessä muodossaan ollut hiilenmusta

nyt esitystä on poliittisen paineen kasvaessa muokattu parempaan suuntaan hyvä niin mutta epäsosiaalisuutta ei ole korjattu ja ympäristövaikutukset ovat edelleen hyvin kyseenalaisia

nämä ihmisryhmät käyttävät tulonsa kulutukseen ja palveluihin suomessa sekä ylläpitävät omalta osaltaan kulutuskysyntää

arvoisa rouva puhemies

heiltä perussuomalaiset eivät suostu leikkaamaan näin lupasi puheenjohtaja soini painokkaasti ennen vaaleja

sen sijaan että ohjelmia supistettaisiin vähitellen ne joudutaan ajamaan alas yllättäen kun hallitus ajaa rahoituksen päin seinää

ihmisillä ja yrityksillä pitää olla mahdollisuus omalla kulutuskäyttäytymisellään välttää ympäristöveroja

on hyvä että hän viime viikolla myönsi että puhui silloin muunneltua totuutta näin väittäessään että tällaista vaatimusta eulta ei ole

hallituksen päättämät leikkaukset ja veronkorotukset kohdistuvat pienituloisiin perheellisiin ja tavallisiin työssä käyviin

mutta on hämmästyttävää että kyökin kautta keittiön kautta sivuovesta ollaan mahdollistamassa nyt arvopaperikeskusasetuslainsäädännössä hallintarekisteröinti

mitään perusteita ei myöskään ole sille että energiayhtiöt saavat pitää niille yhteiskunnan toimenpiteiden takia kertyvät ylimääräiset niin sanotut tuulen tuomat windfall voitot

pienituloiset tarvitsevat eniten myös päiväkoti koulu terveys ja muita kuntien palveluita joista leikataan ensi vuonna

hallitus voi päättää tukeeko suomi esimerkiksi yk järjestelmää kahdenvälistä yhteistyötä kansalaisjärjestöjä vai yrityksiä

säästöjä ja toiminnan tehostamista tarvitaan mutta päätökset on etenkin tiukkoina aikoina tehtävä oikeudenmukaisesti ja läpinäkyvästi

pörssissä tapahtuvan arvopaperikaupan saattaminen verolle kerryttäisi myös valtion tuloja mutta sillä olisi myös myönteisiä vaikutuksia joilla voitaisiin rajoittaa harmaata peliä valuutoilla osakkeilla

hallitus on tehnyt poliittisen päätöksen leikata eniten nimenomaan suomalaisilta järjestöiltä ja yk järjestelmästä kuten esimerkiksi unicefilta ja toisaalta tukea erityisesti kehitysrahoitusyhtiö finn fundia

se on ensimmäinen kohta jossa mitataan onko näillä puheilla mitä täällä salissa on pidetty todellista merkitystä sen suhteen miten toimitaan aggressiivista verovälttelyä veronkiertoa vastaan

nyt kun te ministeri katainen olette pääkaupunkiseudulle muuttanut edustajaksi haluan että te täällä kerrotte ihmisille miten hieno asia on kaukolämmön hinnan korottaminen

oheinen oli lainaus keskustan ja vasemmiston yhdessä viime syksynä tekemästä välikysymyksestä eriarvoistumisesta ja pienituloisten toimeentulosta

onko tämä ihan loppuun asti harkittu ratkaisu ja oletteko valmiita muuttamaan painotuksia niin että finnfundin tuesta osa siirrettäisiin tälle perinteiselle köyhyyttä vähentävälle kehitysyhteistyölle

nyt haluan muistuttaa vielä kerran

täällä on nostettu esille se että perussuomalaisten europarlamentaarikot sekä jussi halla aho että pirkko ruohonen lerner äänestivät sitä vastaan että laitetaan kuriin tätä yritysten toimintaa jossa ne siirtelevät voittojaan matalamman verotuksen maihin

viime aikoina olemme sijoittuneet monissa yhteiskuntaamme arvioivissa mittauksissa hyvin

valtiovarainministeriön omienkin laskelmien mukaan eläkeläisiin lapsiperheisiin ja työttömiin kohdistuu eniten leikkauksia hallitusohjelmassa

arvoisa puhemies

meidän pitää tukea rehellisten yrittäjien mahdollisuutta menestyä

valtiovarainministeri jyrki katainen kehui täällä millainen menestystarina suomen elvytys on ollut

tulokset osoittavat että uusliberalistien hampaissa oleva pohjoismainen hyvinvointimalli on toimiva resepti oikeudenmukaisemman ja tasa arvoisemman yhteiskunnan luomiseksi

jos tätä samaa arviota kysyy esimerkiksi eun komissiolta tai ekonomisteilta arvio ei ole aivan sama kuin teidän arvionne

jos hallitusohjelmaa käsiteltäisiin käräjäoikeudessa olisi rikosnimike todennäköisesti törkeä petos

toivonkin ja odotankin että valtiovarainministeri jyrki katainen joka on pitkään täällä puhunut käännettyä arvonlisäveroa vastaan lopulta tulee rehellisten yrittäjien puolelle

mutta hyvät ystävät hyvät perussuomalaiset minä kerron teille että pankit ylittävät rajat pääomat ylittävät rajat yritykset ylittävät rajat halusimme tai emme joten kyllä me tarvitsemme silloin rajat ylittävää lainsäädäntöä ja kontrollia

se on ennen muuta ollut veroelvytystä kun kaikkein tehokkainta elvytystä olisivat suorat investoinnit ja kaikkein pienimpien etuisuuksien korottaminen

osana ekologista verouudistusta jäteveroa tulee korottaa ja sen veropohjaa asteittain laajentaa

viimeisten reilun kymmenen vuoden aikana tuloerot ovat kasvaneet ennätysmäisen nopeasti ja köyhien määrä lisääntyy

jos eläkeläinen tai työtön saa muutaman euron lisää kaikki ne eurot käytetään kotimaisiin palveluihin kotimaiseen talouteen

jos kesän loppuun mennessä ei saada aikaan yhteiskuntasopimusta eli työntekijät eivät vapaaehtoisesti leikkaa palkkojaan tai pidennä työaikaa hallitus leikkaa vielä lisää muun muassa työttömyysturvaa lapsilisiä ja opintotukea sekä lopettaa kokonaan vuorotteluvapaan ja lätkäisee päälle veronkorotuksia

nämä panama paperit nimenomaan kertovat siitä miten julmaa miten härskiä tämä toiminta on jossa rahoja pääomia piilotellaan omistuksia piilotellaan veroja kierretään

kun täällä on vedottu siihen että kansanedustajien pitäisi osallistua talkoisiin olen samaa mieltä niin paras keino on verotus niin että kaikki jotka saavat kansanedustajatasoista palkkaa maksaisivat nykyistä enemmän veroja eivätkä nykyistä vähemmän mikä on edustaja heinosen ja mikä näyttää olevan hallituksen linja

me emme hyväksy tasaverokehitystä me emme hyväksy eläkeiän nostamista me emme hyväksy sitä että tulee eurooppalainen palkkapoliisi brysselistä käsin palkkoihin puuttumaan me emme hyväksy sitä että julkista sektoria lähdetään alas ajamaan

ne tulevat laskemaan tässä tilanteessa jossa juuri tämä joukko tarvitsisi kaikkein eniten mikä olisi kaikkein parasta elvyttämistä

nämä tässä kilpailusopimuksessa eli verran lehdissä etu ja eu eurosopimuksessa on kirjattu keinoiksi

tämä johtaa tilanteeseen jossa esimerkiksi työttömyyspäivärahaa saava maksaa ensin veroja ja joutuu täydentämään toimeentuloa toimeentulotukitoimiston luukulla

minusta on hyvä ja hienoa että tasavallan presidentin ja eduskunnan puhemiehen lisäksi hallituskin on lopulta herännyt nuorisotyöttömyyteen

kun työ ja oikeusministeri jari lindström erehtyi ehdottamaan myös työnantajien osallistumista näihin talkoisiin kela maksun palautuksella ei ensimmäisenä ruotuun ollut laittamassa pääministeri sipilä vaan ekn toimitusjohtaja jyri häkämies

kuluneen neljän vuoden aikana saatiin aikaan joitain hyviä parannuksia kuten takuueläke ja korotuksia pieniin päivärahoihin

arvoisa puhemies

pääministeri vanhanen joka on jo näköjään poistunut jälleen kerran esitti että annetaan pieni tuki muutaman sadan euron tuki nuorille jos he työllistyvät

mielelläni linjaan myös ministeri vapaavuoren puolesta ja toivon mukaan vapaavuori on kaikista minun linjauksistani esimerkiksi veropolitiikan osalta samaa mieltä niin että hallituksen työskentelykin olisi paljon helpompaa

oikeudenmukaisuus yhteiskunnassa elvytys ja se että ihmiset eivät joudu jonottamaan hiljaa leipäjonoissa edellyttää myös sitä että kaikkein pienimpiä etuuksia korotetaan

häkämies syytti lindströmiä sooloilusta

pääomat omistus rahat keskittyvät hyvin pienelle joukolle ja suurin osa ihmisistä kärsii tästä suomessa mutta ennen muuta kehittyvissä maissa ennen muuta köyhissä maissa

jos ma haluamme huolehtia siitä että maailmassa on rauhaa maailmassa on elinmahdollisuuksia tulevaisuudessa niin meidän pitää myös globaalista näkökulmasta puuttua tähän toimintaan

on tärkeätä että kansalaisaloite on sentyyppinen että se tuodaan suoraan eduskuntaan ja eduskunta sitä käsittelee eikä niin että ministeri tai ministeriö etukäteen ottaa kantaa siihen miten eduskunnan pitäisi toimia

jos hallituksen esittämä tarjous työntekijöille käsiteltäisiin käräjäoikeudessa olisi rikosnimike todennäköisesti törkeä kiristys

tarvitaan muita ideoita

arvoisa puhemies

edustaja kivelä totesi että nämä tekijänoikeuslait ovat jonkunlaista rakettitiedettä